me haemme kasvua me haemme uusia investointeja sitä kautta uutta työpaikkaa uutta nousua ja uutta hyvinvointia ja teidän ansiostanne niitä jarrutetaan hallinto jarruttaa

herra puhemies

herra puhemies

kun valiokunta oli yksimielisesti tämän mietintötekstin takana jolla ohjeistetaan hallintoa ja kun näyttää siltä jo tässä ensimmäisessä käsittelyssä että koko eduskunta yhtyy tähän samaan on erittäin tärkeää että ministeriö nyt tulosohjatessaan näitä tarkastuksia suorittavia tahoja pitää visusti mielessään mitä tässä mietinnössä sanotaan ja myös tekee ne ohjeistukset niin että se toteutuu mitä mietinnön teksti edellyttää ettei käy niin niin kuin valitettavasti viime perjantaina saimme kuulla siitä maaseutuviraston onnettomasta linjauksesta että maataloustukien maksatukset siirtyvät

nyt kuitenkin puhutaan suomalaisen yhteiskunnan suomalaisen talouden työllisyyden hyvinvoinnin kannalta niin keskeisestä alasta metsäalasta että on täysin paikallaan että se on erillislaki ja hyvä että ministeri koskinen sai pidettyä tässä päänsä ja se viime kaudellakin mukaan kirjoitettu asia nyt sitten toteutui tämän lainuudistuksen myötä

tämä kansalaisaloite on käsiteltävä hyvin ja perusteellisesti ja sen on rakennettava siltoja kansallisoopperan nyt tuo entistä vahvemmin

kanerva täällä totesi

tämä on ollut selvä puute kun suomessa tällaista koulutusta ei ole oikein mikään taho talouspolitiikan kokonaisvaltaisuudesta järjestänyt ja myöskin omalta osaltani toivon että se otetaan takaisin sitran ohjelmiin

herra puhemies

toivottavasti keskustelu kansalaisaloitteesta laajenee keskusteluksi suomalaisen kansanvallan kehittämisestä

puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että torjunta aineiden hallittu käyttö myös jatkossa muuttuvissa ilmasto olosuhteissa pidetään erittäin tiukalla säätelyllä

hyvää edustaja zyskowicz on se että olette nyt vihdoin viimein aivan loppumetreillä kuitenkin tulleet järkiinne ja saaneet aikaan edes jonkunlaisia ensiaskeleita oikeaan suuntaan

meidän on kannettava huolta kansanvallasta samalla kun kannamme huolta työllisyydestä ja palveluista niin että kaikki suomalaiset kokevat osallisuutta tämän maan rakentamiseen

mietinnöstä joka annettiin valiokunnan mietinnöstä riistahallintolain käsittelyn yhteydessä lausuma joka pitää sisällään sen että valiokunta korosti erityisesti sitä että riistanhoitoyhdistyksen toiminta joka on laajaa ja perustuu vapaaehtoisuuteen turvataan ja tästä rahasummasta joka riistanhoitomaksulla kerätään mahdollisimman suuri osuus menee ruohonjuuritason työhön riistanhoitoyhdistyksille ja sitä kautta metsästäjien tekemään työhön

hyvä niin

on varmasti näin että kaikkialla niin kuin äsken kyselytunnilla keskustelimme normituksesta on syytä tarkastella miten ja miksi me olemme ajautuneet tilanteeseen jossa me ohjaamme ja hallinnoimme ja meidän byrokratiamme on paisunut yli äyräittensä

selonteossa esitettyjen toimien lisäksi on tarpeen vahvistaa kuluttajien terveyttä edistäviin ruokavalintoihin liittyvää osaamista ravitsemusriskien välttämiseksi

täysin käsittämätön linjaus

kaiken lisäksi ne palvelut ovat maksaneet vielä erikseen niin että siinä mielessä tämä ei ole hirvittävän iso muutos mutta sen sijaan yhdistyksille tämä on iso muutos

maa ja metsätalousvaliokunta tulee ottamaan tämän valiokunnalle tulevan esityksen asiallisesti laajasti ripeästi ja perusteellisesti käsittelyyn

tällaista ei saa tulla ja siksi on oleellisen tärkeää että myös eduskunta vahtii sen että asianomainen ministeriö toimii oikealla tavalla

en nyt näe että varsinaisesti sitra olisi se suurin ongelma siinä mutta ehkä tässäkin asiassa sitra voisi tehdä jonkun asian sen eteen että me tässä yhteiskunnassa tekisimme enemmän ja hallinnoisimme vähemmän

niin kuin moni edustaja on täällä jo todennut osa yhdistyksistä on jo valmistautunut tähän ja on varmasti mielissäänkin tämän lain myötä sen vuoksi että se antaa mahdollisuuksia laajemmin harjoittaa sitten metsänhoitoyhdistysten puitteissa puukauppaa ja muita sellaisia toimia jotka tähänastisen lain mukaan ovat olleet erilaisten rajoitusten piirissä

valiokunta korostaa että suomalaista ruokapolitiikkaa kehitetään siten että terveyttä edistävät valinnat ovat mahdollisia helppoja ja houkuttelevia kaikille väestöryhmille

sillä myös turvataan metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvä vahva yhteisöllisyys riistanhoidollisten näkökulmien lisäksi ja tätä valiokunta haluaa alleviivata ja korostaa tässä mietinnössään

tätä hallituksen kuntajakolain ja sote uudistuksen sotkua osoittaa myöskin se että täällä hallituspuolueen edustajat mitä ihmeellisimpiä tulkintoja toinen toisistaan poikkeavia tulkintoja esittävät

keskustelu alkuperämerkinnöistä on äärimmäisen tärkeä asia

on selvää että mitä paremmin on merkitty alkuperä se edistää sekä kuluttajien luottamusta että kuluttajien tietämystä siitä mistä ja miten ruoka on tuotettu

eri väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseksi on tärkeää löytää käytännön toimenpiteitä joilla voidaan vaikuttaa erityisesti vähemmän koulutettujen väestöryhmien ruokavalintojen terveellisyyteen

toinen asia on se että metsästäjät tekevät myös erittäin merkittävää vapaaehtoistyötä jolla avustetaan viranomaisia

ja kun me kaikki tiedämme sen että suomalainen ruoka on tuotettu ehdottomasti maailman tiukimpien kriteereiden mukaisesti niin se on koko suomalaiselle elintarviketaloudelle koko ketjulle etu siitä että alkuperä tiedetään

tämä on suuri ja vahinkojen estää suurriistavahingoissa ja myöskin se että osa näistä kerätyistä varoista menee kansainväliseen toimintaan

erityinen huoli on tietenkin meillä tämän metsänomistajarakenteen osalta joka on edelleenkin mennyt siihen suuntaan että tuo keskimääräinen metsälökoko on pienentynyt ja myöskin metsänomistajarakenne on muuttunut erittäin paljon

valiokunta pitää tärkeänä erityisesti panostamista lasten ja nuorten ruokakasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa

eli näillä veroluontoisilla maksuilla joita metsästäjiltä kerätään hoidetaan myös niitä suomalaisia eränkäyntiin riistanhoitoon ja ympäristönhoitoon liittyviä kansainvälisiä tehtäviä joita nykyisellä riistahallinnolla on

yleiskeskustelu on

sitten toinen kysymys konkreettinen kysymys

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sitä ei lakiehdotuksen se menee käsittelyyn

etämetsänomistajia on tullut yhä enemmän ja yhä lisää ja sellaisia metsänomistajia joilla ei tarkkaa tietoa omasta metsäomaisuudestaan ole sen hoitamisesta ja sen mahdollisuuksista

tämä edellyttää että opetussuunnitelmissa ja koulutusjärjestelmässä on jatkossa riittävästi terveystiedon ja kotitalouden opetusta

näin ollen pitää myös arvioida metsästäjien maksurasitusta joka ei ole pelkästään tämän riistanhoitomaksun osalta vaan siellä ovat myös aselupamaksut ampumalupamaksut erilaiset muut harjoittelumaksut kaikki ovat nousseet ja näin tämä maksurasitus on kaiken aikaa kohonnut ja tämä pitää myöskin aina huomioida ja pitää mielessä silloin kun asioita tehdään

ja kolmas asia

pidän kyllä erittäin kummallisena että minkäänlaisia todellisia taloudellisia vaikutuksia ei ole arvioitu eikä niitä reunaehtoja eikä mitään mitkä liittyvät vaikkapa tähän omaisuudensiirtoon

siksi me tarvitsemme puolueettoman tahon joka tätä työtä tekee tietoa jakaa varsinkin näille metsänomistajille

sivistysvaliokunta korostaa näitä lausunnossaan ja sanoo että koulun yleisiä kasvatustavoitteita tulee kohentaa erityisesti kouluruokailun roolia vahvistamalla

uusipaavalniemi on jättänyt tähän talousvaliokunnan mietintöön vastalauseen ja toivon että jokainen kansanedustaja lukee tämän vastalauseen

se on ollut sitä tähän asti ja se on erityisen tärkeä tästä eteenpäin koska tämä kehityksen kulku näkyy jatkuvan joka ei välttämättä ole meidän yhteiskunnan kannalta se paras mahdollinen kehityksen suunta

toistan sen puhemies toiseen kertaan että tästä maksusta menee mahdollisimman suuri osa ruohonjuuritason riistanhoitotyöhön

siihen tulee sukupolvenvaihdosten helpottamiset

tämä menee nyt tietenkin vähän jankkaamisen puolelle jo mutta pitää samaan aikaan edustaja zyskowicz kysyä myöskin minkä hallituksen aikana on näin paljon lisätty normeja kuin nyt on tapahtunut

siihen tulee yhteismetsien perustamisen edelleen helpottaminen jota varsinkin viime kaudella tehtiin

on päivänselvää että maanpuolustuksesta ja sen resursoinnista pitää pitää huolta niin nykyisten uhkien kuin tulevienkin uhkien osalta ja huolestuneena kyllä tätä budjettikäsittelyä siinä mielessä seuraan

siihen kuuluu myöskin perikuntien metsänomistuksen kannustaminen siihen suuntaan että siellä juohevampi ja joustavampi omistamisen tapa valittaisiin kuin mitä perikunta on

kansainvälisiä riskejä on myös elintarvikkeiden mahdollinen käyttö bioterrorismin välineenä ja tässä yhteydessä on välttämätöntä että eri viranomaiset tiivistävät yhteistyötään ja jäljittävyyden sekä valvonnan osalta toimintaa tehostetaan

mutta herra ministeri puolustushallinto on erittäin merkittävä materiaalin hankkija ja ei ole yhdentekevää mistä nämä hankinnat tehdään

vaikka kaikkia lakejakaan ei ole muutettu siellä lakien soveltamisalalla asetuksissa viranomaissäädöksissä ja määräyksissä on tapahtunut erittäin voimakas säädösten lisääntyminen monimutkaistuminen ja maksujen kallistuminen

valiokunta siis pitää välttämättömänä että kaikkien tuotteiden alkuperämerkinnät säädetään pakollisiksi niin kuin alussa totesin jotta kuluttaja voi tietää varmuudella missä maassa ja minkälaisissa olosuhteissa ruoka tuotetaan

onko nyt linjattu uudelleen näitä asioita niin että me voimme kaikessa mahdollisessa tukeutua suomalaiseen tuotantoon suomalaiseen tuotekehitykseen meidän osaamiseemme arktisen osaamisen osalta ja muiden meille räätälöityjen ominaisuuksien kehittelyssä

alalle ei hakeudu riittävästi nuoria ihmisiä nuorta väkeä ja juuri tälle alalle me tarvitsemme nuorta uutta ajattelua koska siihen kilpailuun jota tällä hetkellä kohtaamme maailmalta ennen kaikkea tuolta eteläiseltä pallonpuoliskolta mutta myöskin siitä että jatkuvasti uusiutumattomien luonnonvarojen tuottajat keksivät uutta meidän pitää vastata jotta me saavutamme ne yhteiskunnalliset tavoitteet joita olemme euroopassa ja suomessa ja maailmanlaajuisesti asettaneet että me pystymme myöskin ilmastovaikutuksia hillitsemään ja saamaan sitä kautta uusiutuville luonnonvaroille lisää tilaa ja lisää mahdollisuuksia

hallinnon koordinaatiota ja sitä että resurssit ovat riittävät on kohennettava ja erityisesti valiokunta nostaa esille tullin ja sen mahdollisuuden puuttua niihin tuotteisiin jotka eivät täytä ruoka aineille asetettuja vaatimuksia

samalla me saamme referenssejä myydä asioita muualle ja sillä tavoin mahdollistaa meidän ajoneuvo a tarvikehankintoja turvalaitehankintoja ruokaa ja niin edelleen

hallitus huolehtii riskien hallinnan parantamiseksi elintarvikevalvonnan ja tullin sekä erityisesti tullilaboratorion resurssien turvaamisesta ja että samalla valvonnan keskittämistä valtiolle jatketaan

hallitus edistää ruokaturvallisuuden parantamiseksi elintarvikkeiden jäljitettävyyden selkeyttämistä siten että alkuperämerkinnät sisältyvät jatkossa kaikkiin elintarviketuotteisiin

meidän ei myöskään tule asetella eikä valmistella sellaisia asioita että me lisäisimme metsänomistajien rasituksia ja lisäisimme veroja vaikkapa sitä metsätilamaksua olkoon se millä nimellä tahansa elikkä sitä veroa joka aina aika ajoin nousee esille elikkä metsän kiinteistöveroa

selonteko on erittäin hyvä kuvaus toimintaympäristön muutoksista ja alan uudistamisesta ja tavoitteista mutta samanlaisia tavoitteita on joka puolella maailmaa missä metsäisiä maita on

me emme saa seurailla ja siksi yksi puute joka tässä selonteossa on on kunnianhimon puute

se on asia jolla vuorenvarmasti viedään asioita huonompaan suuntaan ja siksi tällaisia harkitsemattomia ajatuksia ei pidä käyttöön ottaa vaan kannustaa metsänomistajia käyttämään omia metsiään kestävällä tavalla ja niin kuin meidän kasvumme antaa myöten

myös valiokunta kannattaa sen painopisteeksi asettamista onhan siihen myöskin muun muassa maabrändiryhmä esittänyt omat tavoitteensa joita valiokunta pitää erittäin haastavina

sitten puhemies tässä myös puhutaan paljon pitkäjänteisyydestä ja ennakoivuudesta ja ihmettelen sitä miksi kokoomuksesta tavan takaa nousee esille se että metsät pitää saada kiinteistöveron piiriin

nyt teiltä veroasiantuntija verojaoston puheenjohtaja tekee tällaisen esityksen joka nimenomaan on lyhytjänteistä ja poukkoilevaa ja joka aiheuttaa epäselvyyksiä ja sekaannusta metsänomistajien keskuudessa ja vaikuttaa puuhuoltoon

tässä hyvät kollegat myös eduskunta voisi näyttää mallia ja järjestää ateriavaihtoehtojen joukkoon ruotsin riksdagenin mallin mukaisesti myös lähiruokavaihtoehtoja

myös lainsäädännön täytyy tukea pieniä elintarvikeyrityksiä ja suoramyyntiä eikä estää sitä ja tämäkin lainsäädäntötyö on tällä hetkellä nyt liikkeellä

tämän lain yhteydessä ei päätetä sitä ottaako suomi näitä käyttöön vai ei vaan ryhdytään tekemään lainsäädäntöä joka tähän asti on ollut täysin puutteellista tälle mahdollisuudelle

tässä on meillä paljon parantamisen varaa

sitten on erikseen se suomen yhdessä hollannin kanssa ajama linja että jäsenmaa itse saa ratkaista sen mitä tekee tämän geenimuunnellun viljelyn kanssa ja tämä on oleellinen asia ed

metsäkauppa metsämarkkinat toimivat tällä hetkellä kohtuu hyvin

puhemies

näin valiokunta haluaa tämän asian nähdä ja tämän viestin meille kaikille ja myöskin ministeriöön ja ministerille viestittää että tämä olisi jatkuva toimenpide meillä

puhemies

eniten tulee tähän maahan geenimuunneltua tavaraa ilman muuta rehuvalkuaisena

tässä on meillä erittäin iso maatalouspoliittinen asia että me pystymme omaa valkuaistuotantoamme lisäämään ja saamaan omavaraisuutta lisää huomattavasti valkuaistuotantoon ja siinä me tarvitsemme nimenomaan töitä ja siinä on kysymys myöskin siitä että tänne ei tuotaisi enää geenimuunneltua tavaraa

kun suomi ja me kaikki täällä yhteisesti samalla tavalla ajatellen etsimme ulospääsyä tästä suomen taloustilanteesta meidän hyvinvointimme uhkaa kutistua näillä näkymin kaikki ovat sitä mieltä että biotalous laajasti ymmärrettynä on yksi merkittävimpiä mahdollisuuksia tässä

yhteistyö sekä selkeät ja reilut pelisäännöt ovat tarpeen erityisesti luomuruuan lähiruuan ja pientuottajien aseman sekä kuluttajien informoinnin parantamiseksi

herra puhemies

tämän budjettikeskustelun yksi havainto on myöskin se että todennäköisesti käy nyt niin että me pystymme vihdoin viimein korjaamaan hallituksen alkukaudellaan tekemän virheen

biotalouden edellytykset tulevat kaikki maaseudulta ja jollei näitä edellytyksiä saada käyttöön me emme voi siitä tulevaisuuden menestystä rakentaa

ihan lopuksi neljä kappaletta näitä lausumaehdotuksia joita valiokunta esittää

herra puhemies

mutta kun jatketaan tätä ketjua sen myötä meillä täytyy olla elämisen yrittämisen ja asumisen mahdollisuudet maaseudulla palveluineen tiestöineen tietoliikenteineen lupaprosesseineen ja niin edelleen

hallitus nosti turpeen verotusta joka on liitetty myöskin puuenergian verotukseen millä selvästi heikennettiin kotimaisten uusiutuvien luonnonvarojen kilpailukykyä fossiilisiin nähden

hallitus huolehtii siis nyt puhutaan ruokastrategiasta ja ruokastrategiaselonteosta alkutuotannon kannattavuuden ja alkutuottajan aseman parantamisesta markkinoilla mikä turvaa kotimaisen elintarviketuotannon ja maamme peltoalan säilymisen tuotannossa

tässä keskustelussa on nimittäin edustaja zyskowicz kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja sanonut että hän kannattaa että tuo vero muutetaan että turpeen verotus korjataan niin että kilpailukyky säilyy